lähtökohtaisesti yhtiöillä on oikeus itsenäisesti päättää toimitusjohtajan palkasta mahdollisista lisäeläkejärjestelyistä ja mahdollisista muista eduista

vielä viime viikolla eduskunnan budjetin lähetekeskustelussa hallituspuolueitten riveistä selkeästi näkyi se että oltiin erimielisiä siitä mitä budjettiriihessä on sovittu

päivä hallituksen budjettiriihen jälkeen hallitus antoi oman tiedotteensa jossa tulkittiin edellisen päivän päätöksiä

kannustinjärjestelmien tulee olla rakennettu yrityksen johtoa motivoiviksi siten että sitouttamistavoite yrityksen kehittämiseksi toteutuu mutta kuitenkin siten ettei palkitsemisjärjestelmä houkuttele johtoa ottamaan yrityksen kannalta liian suuria riskejä

onhan tämä ollut aika erikoinen näytelmä erikoinen näytelmä tilanteessa jossa paljon odotettu kauan odotettu vaadittu vanhuspalvelulaki vihdoin alkaa olla siinä asennossa että

finanssivalvonta joka valvoo työeläkeyhtiöitten työeläkesäätiöitten vakavaraisuutta on antanut tämän vuoden helmikuussa palkitsemiseen liittyvän kannanoton

kannanotossaan finanssivalvonta korostaa että valvottavalla on suositeltavaa olla sellainen palkka ja palkkiopolitiikka joka on sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskinhallinnan kanssa ja joka ei houkuttele liialliseen riskinottoon ja on kokonaisuudessaan kohtuullista

ensimmäisen kerran tässä maassa kirjoitetaan lakiin se että ihmisen on hyvä asua kotona

työeläkevakuutusyhtiöiden kannustinjärjestelmien sitomisperiaatteet ovat kuten todettua lähtökohtaisesti yhteisön hallintoelinten päätösvallassa

kannustimia ei ole määrätty sidottavaksi eläkerahastojen tuottoon joka on sidoksissa yleiseen sijoitusmarkkinoiden kehitykseen

täysin arvoton desimaalikeskustelu vei keskustelun väärälle raiteelle tilanteessa jossa ainakin minä olisin hallituksen ministerinä jos ministerinä olisin hehkuttanut viimeiseen asti sitä että ihmisen on hyvä asua kotona

kannustinjärjestelmien sitominen eläkerahastojen tuottoihin olisi ongelmallinen ratkaisu koska tällöin työeläkejohtajat palkittaisiin osaltaan pelkästä suhdannekehityksestä ja vaara liian suuriin riskinottoihin on olemassa ja ilmeinen

arvoisa herra puhemies

toisaalta ehdotettu sitomisperuste saattaisi antaa työeläkevakuutuksen sijoitustoiminnalle väärän insentiivin koska peruste sellaisenaan kannustaisi jatkuvien lyhytaikaisten voittojen kotiuttamiseen mikä jo itsessään saattaisi olla työeläkevakuutustoiminnan pitkän aikavälin kestävyyttä tavoittelevan luonteen vastaista

odotan mielenkiinnolla miten tämä parlamentaarinen valmistelu näkyy eduskuntakäsittelyn aikana

eihän ole kovinkaan tavallista että yksissä tuumin koko se joukko joka tässä salissa on edustettuna on tämänkaltaisen valmistelun tehnyt

työeläkejärjestelmällä on suuri merkitys sosiaaliturvan toteuttamisessa

toisekseen aivan keskeinen asia muuten tähän henkilöstömitoitukseenkin liittyen tämän lain ydin yksi ydin on se että ihmisen toimintakyky on se joka määrittelee palvelutarpeen

kaikkien työeläkejärjestelmän piirissä toimivien tulee huolehtia siitä että kaikissa tilanteissa järjestelmän uskottavuus ja luotettavuus voi säilyä

se mitä tässä on valmistelun aikana tapahtunut on ollut osaltaan sellaista että on jäänyt miettimään ovatko kaikki puolueet sittenkään sitoutuneet puheenjohtajien sopimukseen ja onko muistettu se että itse kukin on joutunut ottamaan iskujakin vastaan ja aika ajoin puremaan hammasta sen vuoksi että ei se oma tahto eikä puolueen tahto ole välttämättä toteutunut kun on joutunut tai saanut tehdä yhdessä työtä

siitä ovat desimaalipilkun puolikkaat hyvin kaukana kun puhutaan ihmisen toimintakyvystä toimintakyvystä joka määrittelee sen miten pystyy arkea elämään ja siinä asiassa muuten on kyse paljon muustakin kuin hoitajamitoituksesta

tämä nyt vain ihan muistipaikalle osaksi tätä keskustelua että tätä parlamentaarisuutta ei pidä tässä yhteydessä vähätellä

tämä on yhteinen savotta ja toivon että yhteinen savotta jatkuu siihen asti että me myös

tässä muuten kävi nyt sitten niin että tämä meidän täällä käymämme debatti johti siihen että kun meidän pitäisi pystyä luomaan turvallisuudentunnetta ja pitäisi pystyä aikaansaamaan lainsäädäntöä joka edesauttaa ihmisten jaksamista ja elämisen mahdollisuuksia niin me saimme omilla puheillamme aikaan sen että ei tuo turvallisuus ole juuri lisääntynyt

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan valtiovarainvaliokunnan hallintovaliokunnan talousvaliokunnan on annettava lausunto

hallintovaliokunnan valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan tulee antaa saamme tämän yhdessä valmiiksi

itsenäisen suoriutumisen tukeminen on aivan välttämätöntä jos me meinaamme selvitä siitä tilanteesta jota meidän ei tarvitse ennustaa me tiedämme mitä on tulossa

esittelen valiokunnan puheenjohtajan roolissa mietinnön joka on kyllä hieman eri asia kuin äsken edellisen puhujan edustaja elomaan puheenvuorosta saattoi äkkiseltään ymmärtää

ei toivoisi kenenkään ikääntyvän ihmisen joka palveluja tarvitsee suunnitelman olevan mapissa varmuuden vuoksi jos sitä joku tarvitsee vaan tarvittaisiin sopimus jolla palveluista sovitaan

ensinnäkin arvoisa herra puhemies ollaan laittamassa täytäntöön eun potilasdirektiivi jonka tarkoituksena on selkiyttää toisessa jäsenvaltiossa terveydenhuoltopalveluja käyttävien potilaiden oikeuksia

direktiivi velvoittaa korvaamaan vain sellaisen ulkomailla saadun hoidon joka on potilaan kotimaassa korvattavaa ja kuuluu sen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin

yksi osa tulevaa vanhuspalvelulakia

samalla säädetään kaikkia eu ja eta valtioita sekä sveitsiä koskevista rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvistä menettelytavoista ja kustannusten korvaamisesta

siksi että meille keskustalaisille ikääntyvän väestön palveluissa on puhe paljosta muustakin kuin yhdestä desimaalipilkun puolikkaasta

potilasdirektiivin tavoitteena on edistää potilaiden liikkuvuutta ja valinnanvapautta sekä terveydenhuollon palvelujen tarjoamisen vapautta eussa vahvistamalla potilaan oikeutta saada korvaus toisessa eu valtiossa annetusta hoidosta samoin perustein kuin kotimaassa

käydyn keskustelun yksi tiivistelmä on se vielä kerran totean että keskusta kannattaa vanhuspalvelulain säätämistä

esitys toteuttaa osaltaan myös hallitusohjelman tavoitetta potilaan valinnanvapauden lisäämisestä ja täydentää terveydenhuoltolaissa säädettyä ensi vuoden alussa laajenevaa potilaan oikeutta valita hoitopaikkansa

valinnanvapauden lisääminen ja ulkomaille hoitoon hakeutuminen lisäävät samalla potilaiden vastuuta hoitoonsa liittyvien asioiden selvittämisestä ja järjestämisestä

yksikään meistä ei päässyt tänään keskustelussa siinä vaiheessa ääneen kun pääministeri kävi hehkuttamassa täällä taas kerran ne omat liturgiansa siitä että annetaan uutta rahaa ja sitten sen jälkeen hän rupesi puhumaan vastuunkannosta otti salkun ja marssi ovesta ulos

potilaiden liikkuvuuden lisäämisellä voidaan edistää harvinaisten ja erityisen vaativien hoitojen tarkoituksenmukaista kansainvälistä keskittämistä

kansallisen terveyspalvelujärjestelmän kannalta potilaiden liikkuvuus lisää mahdollisuuksia tarjota palveluja muista maista tuleville potilaille nykyistä laajemmin

toisaalta kotimaisten potilaiden hakeutuminen hoitoon muihin maihin asettaa uudet haasteet muun muassa hoidon jatkuvuuden turvaamisen ja tarttuvien tautien ehkäisemisen kannalta

kuntien osaaminen terveyden ja sairaanhoidon laskutuksessa on usein puutteellista ja kuntalaskutuksessa käytettävien hintojen erot sairaanhoitopiirien välillä ovat suuret

ja kun tämä tapahtuu tilanteessa jossa niin sanotuista valtionosuuksien korvamerkinnöistä ei ole tänäänkään puhuttu puolta halaistua sanaa niin aika erikoinen on tämä tilanne

erot kustannuslaskentamenetelmissä ja hoitokäytännöissä vaikeuttavat kustannusvertailuja ja voivat johtaa esimerkiksi siihen ettei kunta saa todellisia kustannuksia vastaavaa korvausta antamastaan hoidosta

terveyspalvelujen kansainvälistyminen ja potilaiden valinnanvapauden lisääntyminen edellyttävät palvelujen kustannuslaskennan kehittämistä ja kustannustietoisuuden lisäämistä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa

arvoisa herra puhemies

valiokunta pitää tärkeänä kansallisen terveyspalvelujärjestelmän kehittämistä siten ettei tarve ulkomaille hoitoon hakeutumiseen aiheudu kotimaisten palvelujen puutteellisuudesta

arvoisa herra puhemies

valiokunta pitää tärkeänä että sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakennetta uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti laadukkaiden vaikuttavien ja oikea aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi

ensimmäiseksi

nyt hyväksyttävä uudistus on osaltaan lisäämässä tarvetta terveydenhuollon rahoituksen tarkasteluun

valiokunta pitää hyvänä että hallitus on päättänyt käynnistää laajapohjaisen valmistelun nykyisen sosiaali ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoitusjärjestelmän uusimiseksi

selvityksen tavoitteena on rahoituksen selkiyttäminen ja sen ongelmien poistaminen sekä osaoptimoinnin mahdollisuuksien vähentäminen

laki palvelusetelistä ei varmasti ole valmis eikä tämän täytäntöönpano elokuun alusta kun tämä laki voimaan on tulossa varmasti lähde liikkeelle ilman etteikö osa niistä uhkistakin joita täällä tässäkin keskustelussa on maalattu toteutuisi

arvoisa herra puhemies

pääsääntö on se että kun potilas hakeutuu hoitoon toiseen jäsenvaltioon hän saa korvauksen ensinnäkin jälkikäteen kansaneläkelaitokselta maksettuaan hoidon kustannukset ensin itse kokonaan

se koskettaa työttömiä se koskettaa vajaakuntoisia ja ylipäätänsä isona kysymyksenä on se että me tulemme tarvitsemaan jokaisen työntekijän jokaisen työtunnin

jos puheet tavoitteet unelmat me olemme kansa joka uskoo lakiin me olemme kansa joka uskoo asetuksiinkin eivät toteudu tilanteessa jossa kuntien edellytykset palvelujen täytäntöönpanemiseen toteuttamiseen ovat monestakin syystä vaikeita niin minä ainakin toivoisin että tehtäisiin sellaista lainsäädäntöä joka on mahdollista myös toteuttaa

hoitokustannukset korvataan sairausvakuutuslain mukaisesti sairaanhoitokorvauksina samoin kuin kansallisesti korvataan kustannukset potilaan hakeutuessa hoitoon muualle kuin julkiseen terveydenhuoltoon

mutta kyllä aavistuksen verran häiritsee se että ei annettaisi edes mahdollisuutta

arvoisa herra puhemies

työttömien osalta tämä menee ministeri sinnemäen tontille ja hänellä on siellä omat toimenpiteensä mutta siis tämä peruskysymys onko auto tärkeämpi kuin ihminen on asia joka on ihan varmasti purettava auki kun eteenpäin mennään

vaikka tätä lakiesitystä miten lukee niin on helppo olla opiskelijajärjestöjen kanssa tässä kohtaa samaa mieltä

terveydenhuollon palveluntuottajat eivät yleensä ole muissa eu maissa jaoteltavissa julkisiin ja yksityisiin minkä vuoksi kustannuksen korvausperiaatetta ei ole katsottu voitavan sitoa tähän jaotteluun

kysehän on siis siitä että opiskelija voi sairastumisen ajaksi keskeyttää opintotuen saada sairauspäivärahaa ja jatkaa opintotuella mistä siis seuraa se että opintotukiaika ei lyhene sairastamisen vuoksi

sitten ed

nimittäin tämä on sitten semmoinen asia että kun ollaan tuolla arjessa ei se tavan ihminen siellä torilla tai marketin edessä tunnista sitä kuka on hallituspuolueen tai oppositiopuolueen kansanedustaja vaan hän antaa sen suoran palautteen kansanedustajalle että ettepähän sitäkään hoitaneet

hallituksen esityksessä on tuotu esiin useita valmistelun aikana selvitettyjä korvausmalleja joista on pyritty valitsemaan suomen terveydenhuoltojärjestelmän perusratkaisuihin sopivin

minun silmälasieni läpi katsottuna tässä asiassa on kyse siitä miten raha automaattiyhdistyksen tuotto jatkossa jaetaan miten siitä saadaan läpinäkyvää miten siitä saadaan sellaista että ei vuodesta toiseen tarvitse tehdä näitä toimenpiteitä mihin te ed

lain ensimmäisen käsittelyn yhteydessä jäin mietiskelemään millaista sosiaalipolitiikkaa millaista sosiaaliturvaa sosialidemokraatit tässä maassa haluavat ajaa mitkä ovat ne perustat ja lähtökohdat

tämän lain mukaan on täysin vapaaehtoista ottaako henkilö jolle sitä palveluseteliä tarjotaan sen palvelusetelin vastaan

eu valtiossa ja muissa

häät tilapäisesti toisessa eu valtiossa oleskelun aikana annetun lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset korvataan suomen julkisen terveydenhuollon vastaavan hoidon kustannusten mukaisesti asiakasmaksulla vähennettynä

kolmantena näkökulmana

hallitus vastaa puheistaan ja hallitus vastaa laista ja ainakin minä haluan että se laki joka eduskunnan läpi menee tämän syksyn aikana on niin hyvä kuin se suinkin näissä oloissa on mahdollista mutta kyllä sen pitäisi olla realistinen toteutettavissa oleva

hän muun muassa käytti sanontaa kun hän perusteli sitä että tämä esitys on huono että tässä on se perustavaa laatua oleva puute jonka seurauksena sosialidemokraatit esittävät lausumaa jossa sairauspäivärahan perusteena pitäisi olla sekä opintoraha että opiskelijan työtulo

pääsääntö on myös se että valtio korvaa ne kustannukset jotka aiheutuvat tämän lain täytäntöönpanosta ulkomailla tapahtuvan hoidon osalta

sihto totesi ei tänäkään päivänä kuntalainen pysty päättämään sitä missä häntä hoidetaan

päivän uutinen on ollut se että nyt hallitus ilmoittaa peruspalveluministerin suulla että omaishoidon tuen maksatusta ei tulla kelalle siirtämään

on luvattu että asia hoidetaan

minusta tämä kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta että olemme tilanteessa jossa oppositiopuolue sosialidemokraattien mukaan tässä on perustavaa laatua oleva asia jota nyt täyttä kautta korjataan kun meillä tämä sosiaaliturvajärjestelmä on kuitenkin perustuu syyperuste arvelee suosio turvajärjestelmä lähtökohtaisesti syyperusteinen

eduskunnassa on hoidettu ja raha automaattiyhdistyksen avustusesitys tulee antamaan omat euronsa

ja yksi aivan keskeinen kysymys

kun pyritään luomaan mielikuva siitä että palvelusetelin kanssa voi marssia ihan mihin tahansa ja tästä tulisi jonkun näköinen ohituskaista niin ensinnäkin kunta päättää mitkä ovat ne toimijat joille palveluseteli kelpaa

mutta minulle tämä on monen muun palvelutoiminnan osalta kysymys siitä miten raha automaattiyhdistyksen tuotto jatkossa kohdennetaan

hallitusohjelmaan on kirjattu omaishoidon tuen kriteerien yhtenäistäminen korjatkaa jos olen väärässä mutta jos kriteerit yhtenäistetään niin kuka takaa sen että omaishoidon tuen maksatus koko maassa on kriteerien yhtenäistämisen jälkeen sama mikäli niihin jää yhtään harkinnanvaraa

miedolle

palveluvalikoimaan ei kuitenkaan kuulu sellainen terveyden ja sairaanhoidon toimenpide tutkimus hoito ja kuntoutus johon sisältyy saavutettavan terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle tai terveydelle tai jonka vaikuttavuus on vähäinen ja jonka aiheuttamat kustannukset ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn nähden

oma henkilökohtainen kantani on se ja puolueen kantakin on se että meidän tulisi entistä enemmän hakea sellaisia väyliä joilla pystyttäisiin sosiaaliturvaa ja työtä yhteensovittamaan

eli yksi koulutuksen ja opiskelun paikka on se millä diagnoosilla ihmisille lääkkeitä määrätään onko se helpoin tie että määrätään dementia tai depressiolääkkeitä tilanteessa jossa oireet viittaisivat todellisuudessa johonkin ihan muuhun

toisekseen kunta tekee päätöksen siitä kuka palvelusetelin alaisia palveluja voi tarjota ne ovat laadunvalvonnan kriteeristön piirissä

tämä on pieni esitys ja tämä on pieni muutos periaatteellisesti iso mutta kun tämän lausuman lukee missä sosialidemokraatit esittävät että opintorahan ja opiskelijan työtulon tulisi olla tämän sairauspäivärahan peruste niin tämä on nyt sitten vissiin sitä uutta sosiaalidemokratiaa jonka nieleskelemisessä itselläni saattaa jonkun aikaa mennä

perustuslakivaliokunta katsoi että potilaan tutkimisen ja hoidon sekä sairausvakuutuslain mukaisen korvattavuuden sitominen palveluvalikoimaan edellyttää sitä että palveluvalikoima olisi tiedossa ja olisi jo voimassa kun tämä laki tulee voimaan tulevan vuoden alusta että tämä tieto olisi mahdollisimman kattavasti

tänne olisi jo tuotu lainmuutos näiden yleissitovien työehtosopimusten ruotsintamiseen liittyen mutta ministeri sen verran toppuutteli että jos nyt odotettaisiin siihen hetkeen kun eduskunnasta tulee virallinen pyyntö se lakiesitys tuoda

kiireelliset palvelut ja sellaisille henkilöille palvelun tarjoaminen jotka eivät ole itse kykeneväisiä sairautensa henkisen tilansa vuoksi palveluseteliä käyttämään

arvoisa herra puhemies

perustuslakivaliokunnan lausunto muutti hallituksen esitystä niin että nyt mennään eteenpäin nykyisten käypä hoito suositusten ja käytössä olevien hoitoon ja hoivan arviointiin liittyvien kriteerien mukaisesti tilanteessa jossa käytännössähän aina sen hoitopäätöksen tekee hoitava lääkäri

eli tässä tilanteessa ollaan

hyvä arki itsemääräämisoikeus ja inhimillinen elämä ovat tärkeitä meille jokaiselle

meillä on lainsäädäntö jossa kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa on voinut palveluseteliä käyttää ja käytännössä myös lasten päivähoitoon liittyen yksityisen hoidon tuki on palvelusetelinomainen ja niin kuin täällä ed